presidentti halosen kunniaksi on mainittava että hän on merkittävällä tavalla edistänyt itämeren puhdistamista lähinnä sitä kautta että hän on ollut läheisessä yhteistyössä tässä venäjän johdon kanssa

tarkoititteko sitä että te olette kyllä valmiita siihen että verotetaan kulutusta niin että auton käytön verotus kompensoi sitä mitä autoverossa lasketaan

herra puhemies

palaan alkupuheenvuorooni jossa totesin että tämä koko asia olisi purjehtinut eduskunnan ohi mikäli tätä keskustelua en olisi esittänyt puhemiesneuvostossa käytäväksi

purjehtiiko tämä jatkossa vielä vuoden loppuun asti eduskunnan ohi

minä toivoisin että niin kauan kuin ulkoministeri on paikalla hän vastaisi tähän edustaja kääriäisen aikaisemmin esittämään kysymykseen mutta siihen haluaisin lisätä seuraavaa

olin eilen kuuntelemassa vladimir kozinin esitystä luentoa euroopan ja miksei globaalinkin maailman tilanteesta

ensinnäkin kaliningradin iskander ohjusten sijoittaminen on siis selvä tavallaan kosto sille että yhdysvallat euroopan maiden avulla sijoittaa ohjuksia romaniaan ja puolaan

siis se kokonaiskuva joka tämän venäjän turvallisuuspoliittisen asiantuntijan puheesta syntyi oli aika huolestuttava koska oli erittäin monta aluetta ainakin parikymmentä aluetta jotka osoittivat jännitystä yhdysvaltain ja venäjän välillä tällä hetkellä

minkälainen käsitys ministerillä on tästä kokonaistilanteen kehittymisestä ollaanko siirtymässä kireämpään tilanteeseen sotilaspoliittisesti venäjän ja yhdysvaltain välillä mikä heijastuu eurooppaan

arvoisa puhemies

näistä presidentti karzain omituisista lausunnoista on esitetty kahdenlaisia tulkintoja

se että hän todella on siirtymässä enemmän tällaiseen uudenlaiseen ajatteluun vai se että siinä on home consumption näkökohta kaikkein keskeisin

käydään keskusteluun reilusti suolan pois herra puhemies

sitten olisi hyvä kuulla vielä kun pakistanin kriisi on niin vakava onko teillä mitään tietoa siitä onko pakistanin tilanne tulossa vielä vaarallisemmaksi kuin mitä se on ollut tähän asti onko siitä analyyttista tietoa koska se on kyllä aika huolestuttavaa mitä siellä on tapahtunut viime aikoina

eilen oli isoja asioita ja tänään on parikin asiaa tässä niin että aika harvoin näin paljon ulko ja turvallisuuspolitiikasta täällä puhutaan

maan kaikilla mittareilla mitattuna kaoottinen tilanne on luonut hedelmällisen maaperän merirosvouden vahvistumiselle niin että se uhkaa jo paitsi humanitääristen kuljetusten esteettömyyttä myös alueen kautta kulkevan kauppamerenkulun turvallisuutta

näin hajoavan valtion sisäisestä kriisistä on tullut alueellisia ja globaaleja vaikutuksia omaava turvallisuuskysymys joka heijastuu myöskin meidän maahamme suomeen

valiokunta korostaa mietinnössään että suomen tulee panostaa somalian kriisin kokonaisvaltaiseen ja kestävään ratkaisemiseen ei ainoastaan miinalaivan lähettämisen vaan kokonaisvaltaisesti rauhanvälityksen kehitysyhteistyön ja humanitäärisen avun keinoin

ette kuitenkaan vastannut siihen kysymykseeni mitä suomi silloin tekee jos ruotsi päättää näin tehdä ja pidättekö tärkeänä sitä että haemme sitten yhdessä nato jäsenyyttä ruotsin kanssa

lähtökohtahan on se että tätä kriisiä ja ongelmaa ei ratkaista pelkästään merellä vaan tarvitaan myöskin maalla hyvin monenlaisia kokonaisvaltaisia toimia jos halutaan merirosvot saada kuriin

somalian humanitäärinen tilanne on erittäin huono ja avustusjärjestöt ovat joutuneet supistamaan toimintaansa tämän vuoden aikana turvallisuustilanteen heikentymisen takia

tilanne on sikäli paradoksaalinen että humanitäärisen avun merikuljetukset saadaan atalantan ja muiden alueella toimivien kansainvälisten operaatioiden ja yk sittäisten valtioiden toiminnan ansiosta turvallisesti satamiin mutta avun jakamisessa tarvitseville varsinkin maan eteläosiin on suuria haasteita

ymmärrän että on tiettyjä vaikeuksia tässä sipoonkorven alueitten järjestämisessä ja toivotan menestystä niihin neuvotteluihin

arvoisa puhemies

somalian kriisin kestävän ratkaisemisen edellytyksiä on käsitelty ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä perusteellisesti

siihen nähden jäi valtava aukko mitä olisi ollut tarve

uskon että ne tulevat myös tässä palautekeskustelussa monipuolisesti punnituiksi joten en puutu niihin kovin yksityiskohtaisesti paitsi toteamalla että alueen ongelmat vaativat siis todellakin panostuksia laaja alaisesti

itämerestä

tämä keskustelu on jähmettynyt aivan liiaksi tähän euron ja talouskeskustelun ympärille kun pitäisi puhua myöskin monista muista asioista

viimeisenä kommenttina se että missään tapauksessa ei tule sallia normaalia metsästystä missään luonnonsuojelualueella tai kansallispuistoissa

esimerkiksi otan vain että pitäisi esimerkiksi keskustella paljon siitä millä tavalla saattaisimme euroopan unionin sisämarkkinat todella toimimaan mikä on suomen kontribuutio transatlanttiseen yhteistyöhön millä tavalla me tehostamme sitä työtä jota tehdään tällä hetkellä eun ja venäjän lähentämiseksi toisiinsa esimerkiksi näitä viisumikäytäntöjä edistämällä ja niin edelleen

kyseessä on merivoimien ensimmäinen osallistuminen kriisinhallintaoperaatioon alusyksiköllä

pentti oinosen puheenvuoroon niin ihan eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien kannalta minun on pakko puuttua siihen toteamalla että ei tätä asiaa ole päätetty

ulkoasiainvaliokunta on aikaisemmin painottanut sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden valmistelun kehittämistarvetta jotta eduskunnalle voidaan antaa oikea aikaisesti mahdollisimman täsmälliset tiedot suunnitelmista

asiahan on sillä tavalla että jos esimerkiksi ulkoasiainvaliokunta yksimielisesti tulee siihen tulokseen että se ei hyväksy tätä hallituksen linjausta niin ei sinne lähde kyllä suomalaisia sotilaita

muistuttaisin myöskin siitä että euroopan unioni on alun perin ollut rauhanjärjestelijä rauhansovittelija saksan ja ranskan välillä mutta se on sitä edelleen

tähän selontekoon on sisällytetty aikaisempiin verrattuna laajempi riskiarvio jonka merkitystä ulkoasiainvaliokunta on painottanut jaoteltaessa operaatioita sotilaallisesti vaativiin ja ei vaativiin tehtäviin

kyllä meidän täytyy pitää kiinni eduskunnan päätäntävallasta ja arvovallasta ja meillä on kyllä mahdollisuus tähän asiaan vaikuttaa ihan perustavaa laatua olevalla tavalla

mitä olisi projekti balkanilla jos ei olisi euroopan jäsenyyden perspektiiviä näillä mailla

valiokunta on myös painottanut että kriisinhallintaan osallistumisen vaikuttavuutta tulisi arvioida nykyistä kattavammin

valiokunta edellyttääkin mietinnössään että atalanta operaatioon osallistumisesta saadut kokemukset mukaan lukien operaation vaikuttavuus arvioidaan huolellisesti ja että niistä informoidaan sitten eduskuntaa

arvoisa puhemies

päivänä toukokuuta viime vuonna antamassaan lausumassa että arvioitaessa suomen osallistumista operaatioon merivoimien aluksella varmistetaan pidätettyjen epäiltyjen tuomittavaksi siirtämistä koskevat menettelyt siten että ne ovat kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja suomen perustuslain mukaisia

tässä salissa käytiin eilen lakivaliokunnan niin sanottua siirtomenettelylakia koskevan mietinnön pohjalta keskustelu osallistumisen laajentamisen oikeudellisesta kehyksestä

tämän selontekomenettelyn tärkein tehtävä mielestäni on se että puolustusvoimille luodaan selkeä käsitys siitä millä tavalla he voivat kehittää toimintaansa

ulkoasiainvaliokunta toteaa mietinnössään että eu maat suomi mukaan lukien lähtevät siitä että merirosvoudesta epäiltyjen syyttäminen muualla kuin jossain operaatioalueen läheisyydessä olevissa maissa olisi hyvin poikkeuksellista

siinä ei saisi jättää liian paljon arvailujen varaa

valiokunta toteaa että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet ja ihmisoikeuksien kunnioitus sisältyvät eun ja kolmansien maiden välillä laadittuihin siirtosopimuksiin

toisin sanoen tämä eduskunta joutuu ottamaan jo periaatteellisen kannan ensi vuonna siihen millä tavalla puolustusvoimia kehitetään

valiokunta katsookin että sopimukset luovat myös suomen kannalta riittävän kehikon oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamiseksi

on äärettömän tärkeätä että puolustusvoimia ei jätetä tässä epätietoisuuteen sen suhteen mitenkä he voivat toimia tulevaisuudessa koska niille se on tärkein tieto ja sen takia koko tämä selontekomenettely tarvitaan

jos haluaa hieman referoida sitä tunnelmaa joka valiokunnassa oli tämän asian käsittelyn yhteydessä niin sen voi sillä tavalla summeerata että parasta olisi ettei suomeen tarvitse tuoda yhtään merirosvoa tuomittavaksi

se on ehkä keskeisin asia

mitä tulee näihin menettelyihin niin on tärkeätä että nyt ulkoasiainvaliokunnassa pohditaan huolella sitä millä tavalla ylipäätään selontekomenettelyä kehitetään ja myöskin täällä parlamentissa täytyy ehdottomasti lisätä ulkopoliittista keskustelukulttuuria

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä on puhuttu tästä barentsin alueesta ja yleensä arktisesta yhteistyöstä

ulkoasiainvaliokunta käsittelee parhaillaan valtioneuvoston selontekoa koskien sotilasosaston asettamista korkeaan valmiuteen osana eun taisteluosastoja

se on äärettömän tärkeätä

nyt kun nämä pakotteet ovat venäjän suuntaan voimassa puolin ja toisin niin tämä arktinen yhteistyö saattaisi olla sellainen alue joka ylläpitäisi sitä taloudellista aktiviteettia ja olisi erittäin tervetullutta

itsenäisyyspäivän jälkeen valmistuvan mietinnön yhteydessä tarkastellaan suomen kokonaisosallistumiseen liittyviä kysymyksiä tarkemmin

toivon että ministerit vähän kommentoisivat erityisesti ulkoministeri joka vastikään keskusteli näistä asioista ja ymmärtääkseni tämä asia oli vahvasti esillä

sitten ihan lyhyesti sanon vielä että minusta tämä edustaja haaviston esille ottama kysymys siitä että suomen itsenäisyyspäiväjuhlia pitäisi viettää ulkomailla minulla on kokemusta tästä asiasta että mitenkä tärkeä tämä on maksaa aika vähän mutta siinä on suuri pisteitten menetys edessä

mitä sitten tulee

se että hän ei yleensä tähän turvallisuuspoliittiseen asetelmaan niin kysyisin ministeriltä missä vaiheessa on tällä hetkellä se laaja turvallisuuspoliittinen selvitys jossa on tarkoitus katsoa näitä asioita hieman laajemmalti

herra puhemies

mikä on sen valmistelun tila ja aikataulu

tämä asia on ollut kovasti esillä viime aikoina julkisessa keskustelussa ja pidän hyvänä sitä että siitä asiasta nyt myöskin keskustellaan täällä eduskunnassa ja että tällainen esitys on tehty jotta voidaan asialliselta pohjalta katsoa tosiasioita

me olemme ulkoasiainvaliokunnassa turhautuneet nyt kolme vuotta ennen tätä siitä että siitä ei ole tullut mitään ja se on hyvä että nyt saatiin pää auki tällä tavalla

ei voi olla oikein että eta alueen ulkopuoliset maat voivat ostaa suomesta kiinteistöjä ja tontteja mutta suomalaiset eivät vastaavasti voi harjoittaa vastaavaa toimintaa ulkomailla

täällä puheenvuorossani viittasin ruotsin puolustusministeri tolgforsin lausuntoon siitä että ruotsi ei olisi toimeton jos sen lähialueilla tapahtuisi sotilaallinen hyökkäys

tässä on semmoinen hieman harmaa vyöhyke nyt sen osalta mitä nämä molemmat lausunnot tarkoittavat

toisekseen toinen kysymys pääministerille olisi se ja miksei ulkoministerillekin että kun nyt ollaan yksimielisiä siitä että käydään lisää ajankohtaiskeskusteluja ja siirretään tavallaan painopistettä tänne eduskuntaan sillä tavalla ajankohtaisista ulkopolitiikan kysymyksistä niin mitä välineitä meillä sitten teidän mielestänne tulee käyttää jatkossa pääministerin tiedonantoja eduskunnan ajankohtaiskeskusteluja ja miten me takaamme että ne tulevat tänne yleensä kiireiseen eduskunnan agendaan mukaan jos tällä tavalla aiotaan menetellä

tämä on hieno päivä sen vuoksi että nyt voidaan jälleen perustaa uusi kansallispuisto mikä on todella merkittävää erityisesti etelä suomen kannalta

sen takia tämä on merkittävää koska tämä nimenomaan tätä eteläistä suomalaista luontoa suojelee ja siitä tulee merkittävä kansalaisten retkeilykohde

täällä puheenjohtaja korhonen ansiokkaasti kuvasi jo tuon kansallispuiston erityisominaisuuksia ja myöskin täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja kansallispuistoista niinistön ja kiurun toimesta

erityisesti nostaisin esille täällä jo mainitunkin porkkalan kansallispuiston joka on tietyllä tavalla jo suunnitelmissa

toivon että meidän uusi ministerimme grahn laasonen ottaisi tämän ohjelmaansa ja virittäisi tämän porkkalan kansallispuiston valmistelun jo tästä eteenpäin

olisi erittäin hieno myöskin tämä suurtunturien alue joka täällä on parissa puheenvuorossa tullut esille saanahalti alue

nyt täytyy huomata että pohjoismainen yhteistyö on äärettömän tärkeää tältäkin kannalta koska totta kai on selvää että jos natoon mentäisiin sinne mentäisiin yhdessä ruotsin kanssa

oletteko tietoisia että siitä on tullut valtava kansainvälinen vetovoima

mutta pyysin alun perin puheenvuoron kyllä sen johdosta että tasavallan presidenttihän esitti täällä tällaista ulkopoliittista foorumia jossa keskusteltaisiin ulkopolitiikasta

kävin siellä pari kolme kertaa tässä kesän aikana ja olivat täynnä ulkomaalaisia turisteja se opastuskeskus ja ne metsäpolut joita siellä on

onko hallituksella syvempää tietoa siitä voisiko se palvella sitä tarkoitusta jota täällä on haettu että käytäisiin säännöllisesti vuosittain tällaista keskustelua jota ruotsissa käydään sälenissä missä puhutaan ulko ja oliko josta kunnilta hän joutuu joskus tuli mukana turvallisuuspolitiikasta säännöllisesti

toisin sanoen tämä vain kuvastaa sitä miten valtava paine on ihmisillä päästä luontoon koska niin kuin monet tutkimukset ovat osoittaneet luonto onnellistuttaa ihmisiä

kun menee metsään ja hengittää sitä raikasta ilmaa ja katselee ympärilleen eläimiä ja luontoa kauniita puita ja muuta se tekee ihmiset onnellisiksi

me kiireiset stressatut kaupunkilaiset ja henkilöt jotka ovat työelämässä tarvitsemme senkaltaista virkistystä

tennilälle sanoisin että olen käyttänyt kaksi puheenvuoroa täällä joissa olen todennut että tätä asiaa ei saa koplata mihinkään muuhun yhteyteen mutta niin kuin täällä pääministeri ja ministeri lehtomäki totesivat että aina kun he neuvottelevat venäläisten kanssa he ottavat myöskin laajemmin näitä asioita esille

sen vuoksi nämä kansallispuistot ovat todella äärettömän tärkeitä

tässä on pikkuisen hankalaa se että tämän hienon asian yhteydessä on tullut kitkaa nyt tästä metsästyksestä

se on minun mielestäni aika turhaa sen takia että tässä on kysymys siitä että me säilytämme tämän puiston kansainvälisen kansallispuiston statuksen ja se olisi erittäin tärkeätä että se säilyy

näin ollen tämä pieni kysymys siitä metsästetäänkö jonkun kuukauden aikana enemmän vai vähemmän ei saisi sotkea tätä hienoa päätöstä jota tässä nyt ollaan tekemässä

ja todellakin minä toivon että joku hallituksen puolelta ehkä ministeri pekkarinen sitten kun nyt kysyn sitä kolmannen kerran kertoo mitenkä te aiotte informoida eduskuntaa jatkossa tässä asiassa

ministeri pekkarisella on varsin hyviä linjauksia aika paljon tässä strategiassa mutta niihin ei kyllä kuulu se mitä sanotaan vesivoimasta

hirven ja valkohäntäpeuran tai niin kuin sanotaan nykykielellä valkohäntäkauriin sehän on luokiteltu uudelleen kauriiksi metsästys on edelleenkin sitten sallittua tietyillä rajoituksilla jotka yhdessä metsästäjien kanssa sovitaan

olisi toivonut että nyt olisi jo tässä todettu että lisävesivoimaa ei rakenneta mutta sen sijaan tehostetaan niitä voimaloita jotka ovat jo käytössä ja niitten teknologiaa parannetaan

olen ydinvoiman kannattaja ja olen sitä mieltä että ydinvoimaa voidaan rakentaa vielä lisää ja silloin kun aikanaan ensimmäinen ydinvoimala rakennettiin silloin saatiin aikaan päätöksiä siitä että suojellaan luontoa

tässä ei ole sitä linjausta eikä sitä ajattelua

tornionjoki ja muut ovat rajajokia ja tenojoki

nythän on tiedossa että joulukuussa euroopan unionilla on merkittävä huippukokous jossa tullaan käsittelemään myöskin ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikan asioita

viitaten siihen mitä sanoitte norjasta ja näistä teidän ajatuksistanne sen suhteen kysyn minkälaisia toiveita teillä on tästä kokouksesta ottaen huomioon ne rajoitukset mitkä siinä on

monet maat ovat nato jäseniä eivätkä halua niin paljon kehittää tätä eun yhteistyötä

täällä on hallitukselle esitetty kysymys siitä miten hallitus suhtautuu luonnonvaraministeriön perustamiseen

olisi tietysti parasta että hallitus ampuisi tämän huonon suunnitelman välittömästi alas jotta se ei enää heiluisi tässä julkisessa keskustelussa